eikö päinvastoin pidä siirtyä terveyspolitiikan puolelle ja pitää huoli siitä ettei tarvitse mennä sinne sairaalaan eikä sinne lääkäreitten vastaanotolle

nyt nimenomaan tarvitaan erittäin hyvää ammattitaitoa tilintarkastuksessa ja erikoisesti hallinnon tarkastusta siis kun sen asunto osakeyhtiön hallitus päättää jotakin ryhtyy kalliisiin remonttihommiin jnp

selvitys osoittaa että vaikka istuva hallitus on toteuttamassa ennätysmäärää harmaan talouden torjuntaan ja talousrikollisuuden kuriin saamiseen tähtääviä toimia tämäkään ei vielä riitä

elikkä siis käytännössä ajoneuvojen hinnat eivät muuttuisi vähittäiskaupan myymälässä yhtään mihinkään se vaan toimii tämä asia näin

mielenkiintoista tässä koko hommassa on se mikä on se ala millä toimitaan ja se alahan näissä tapauksissa lienee lähes säännönmukaisesti teleala ja jokainen ymmärtää että se on sen verran abstraktista juttua että teleala sopii erinomaisen hyvin

ja nyt siis tässä sattui hallitukselle työtapaturma se että kun oli tällaista kuulemma suunniteltu niin ei sitten kukaan voinut kuvitellakaan että se toimintaympäristö jossa tätä jouduttaisiin toteuttamaan on aivan tykkänään toisenlainen ja tässä tietysti aivan oikea johtopäätös olisi nyt se että pannaan asiat seis ja katsotaan mihinkä maailma menee ja jos sen seis vaiheen jälkeen käy sitten niin että sitten maailma on muuttunut sellaiseksi että halutaan tällainenkin mielestäni mieletön kokeilusarja viedä päätökseen niin vietäköön sitten niitten toimesta jotka silloin tässä talossa valtaa pitävät ja hallituksessa valtaa pitävät

olemme saaneet juuri valmiiksi muun muassa oulussa siinä putiikissa jota minä vedän sellaisen mallin jossa on päivätoiminta ryhmäkodit ja sitten nämä harjoitteluasunnot kehitysvammaisille

vihreän eduskuntaryhmän mielestä viimeistään ensi kevään hallitusneuvotteluissa tulee sopia edistymisestä muun muassa seuraavissa harmaan talouden torjuntatoimissa

elikkä toisin sanoen eduskunnalta vaadittaisiin nyt kerta kaikkiaan nokan valkaisua ja rohkeaa vetoa toisin sanoen saisi ilmaiseksi alkolukon ja huonoko tuo nyt olisi

mutta minä kiinnitän huomiota muutamaan näkökohtaan joiden olisin toivonut ainakin tulleen mietityksi tässä yhteydessä

niin tarvitaan erittäin tarkkaa asian tarkastusta tilintarkastuksen yhteydessä että asiat ovat menneet niin kuin demokraattisesti yhteisössä on päätetty

siis toisin sanoen se finanssiomaisuus joka on luotu kuvitteellisena omaisuutena on niin valtava ettei tästä minkäänlaista hallintajärjestelmää enää saa näillä ehdoilla tehdyksi

siis toisin sanoen kysymys on vaan siitä millä tavalla tämä julkisen palvelun tehtävän hoitaja hoidetaan ja minusta se pitää kytkeä mahdollisimman kiinteästi eduskunnan yhteyteen vielä enemmän kuin aikaisemmin

tässä suhteessa nyt minusta se tulos tämmöinen välitulos mikä nyt tässä mietinnössä on on ok mutta tulevaisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota

siis telealasta joka on vaan sitä sähköistä viestintää voi rakentaa mitä ihmeellisimmän operaation ja miljardit pyörivät ja transaktiot toimivat alueitten ja yhtiöitten välillä ideana tietysti rahanpesu rikollista rahaa pestään puhtaaksi

hän tunnusti että jos hänen puolueensa ja eduskuntaryhmänsä ovat hallitusvastuussa niin ei pysty tekemään juuri mitään

hän näki tämän tulevaisuuden ja ehdotti maailmanvaluutan käyttöönottoa ja antoi sille nimen dinaari ja totesi että sen juju on siinä että se suhteutetaan käytettävissä oleviin luonnonvaroihin

työministeri onkin jo asettanut työryhmän valmistelemaan pikaisesti konkreettisia ehdotuksia

lain selvitysvelvollisuus ei ole nyt riittävän kattava ja vaaditut selvitykset eivät takaa sitä että sopijapuoli hoitaa velvoitteensa

uskottiin että yhteisöverotuotto tuottaa kymmeniä miljoonia euroja kassaan rahaa ja kaikenlaisia hienoja kehityshankkeita voidaan viritellä ja myöskin imaista niitä lähikuntia siitä silloin kun tahtoa on ja maksaa niiden velatkin

asiakokonaisuus on siinä määrin merkittävä että toimenpiteiden yksityiskohdat ja tässä tapauksessa varsin poikkeavasti on sovittava seuraavassa hallitusohjelmassa kohta kohdalta

luin eilispäivänä ykn tuoretta raporttia joka kertoi pääomakadosta afrikassa

elikkä siinä on siis eräänlainen periaate se kultakanta ajatus vaikka kuitenkaan ei olisi yksin tästä kysymys ja j

arvoisa puhemies

politiikkaan syntyy aina silloin tällöin epäpyhiä alliansseja

oulun kaupunginvaltuusto kävi kolme tuntia yksi minuuttia pitkän keskustelun vanhushuollosta oulun seudulla ja kannustimena oli tälle keskustelulle se että oli kilpailutettu tämmöinen vanhushuolto operaatio

toisin sanoen se homma jossa suomi on nyt antaumuksella mukana sai mukavasti näytön juuri sillä hetkellä kun meillä on taas yksi paketti näitä bluffitietojenvaihtosopimuksia käsittelyssä

hän kävi kaikki valaistusjärjestelmät yhteisissä tiloissa läpi energiatehokkuudet jnp

asemalle henkilökohtainen

minulla on semmoinen henkilökohtainen esityshaaste että nyt kannattaa sinä aikana ja tämän muutaman viikon aikana kun tämä asia palaa eduskunnan isoon saliin elikkä maaliskuun alkupuolella jokaisen tarkkailla mitä ympäristössä tapahtuu

perkiön kanssa syntynyt tämmöinen jätemaailman piiriin kuuluva epäpyhä allianssi jonka eräs ilmentymä on ed

parhaimmillaan yli miljoona ääntä oli mennyt hukkaan

henkilöiden jotka olivat syntyneet oulussa ja eläneet ydinkeskustassa koko elämänsä ja joiden omaiset kaikki olivat sieltä samalta alueelta ydinkeskustasta oulusta omaiset huutokaupattiin selvästi oulun kaupungin ulkopuolelle ja näillä omaisilla ei ollut henkilöautoa eikä ollut käytettävissä myöskään julkista liikennevälinettä elikkä vanhus kaupungin toimesta syytinkiläiskulttuurin mukaisesti erotettiin omista omaisistaan

mutta mielenkiintoista arvoisa puhemies on se että eduskunnan valtiovarainvaliokunta on herännyt peliin mukaan

siellä oltiin myöskin hyvin suuresti huolissaan vihreitten poliittisesta historiasta ja kohtaloista

mutta nyt eletään aivan totaalisesti toisenlaista aikaa

kun eduskunta käsitteli ensimmäisen kerran kotouttamislakiesitystä olin hallintovaliokunnan jäsen ja silloin keskustelu käytiin saksasta myöskin sattui just sille hetkelle ja esimerkkinä olivat turkkilaiset saksassa

melkein ovat haipuneet yhteisöverotuotot niistä on vain rippeet jäljellä ja velkaa joudutaan tekemään investoinnit joudutaan tekemään velalla jnp

voidaan ensinnäkin kysyä onko tämä aivan omaperäinen

nyt nämä veroparatiiseihin lähinnä suuntautuvat rahavirrat ovat vain kiihtyneet

täällähän on erittäin upeata tekstiä

siellä tapahtuu mielenkiintoista

tavoitteena tulisi olla automaattinen tietojenvaihto joka edesauttaa veroparatiisien ja harmaan talouden vastaista taistelua

olisiko mahdollisesti ollut tapahtunut niin että joskus aikaisemminkin tähän asiaan olisi kiinnitetty huomiota ja että tässä olisi kysymys sellaisesta hankkeesta joka nyt jostakin syystä ei ole edennyt

tosin tästä osasta afrikkaa ei taida niitä olla enää koska tyhjästä on paha nyhjästä mutta ne rahavirrat ovat erikoisesti eteläisestä afrikasta ja ne ovat voimakkaasti kiihtyneet

ja sitten tuota ja jos se mitä se merkitsee käytännön tasolla senhän lakivaliokunta harkitsee mahdollisina teksteinä

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies tässä on kuitenkin sellainen juttu että meillä on muistoissa karkkila aika lähimenneisyydestä

tämän uljaan lausuman takana olen mielihyvin ja totean että nokanvalkaisu se joskus alkaa

jos on huoneistokohtainen vesimittari niin on nähty kaikkialla että heti ruvetaan tuijottamaan sitä ja näkemään että ai joo kyllä nyt pitää tuosta voida tinkiä ja tuohan oli turhaa kulutusta ja lotrataan sen veden kanssa erikoisesti lämpimän veden kanssa ja siitä on seurauksena vaan asumiskustannusten nousu ja siinä kaikki

meille kerrottiin silloin hallintovaliokunnassa kuinka he ovat kotiutuneet omaan turkkilaiseen yhteisöönsä saksan liittotasavallassa siis huom

jos hallintarekisteröityjä osakkeita hoitava toimija ei sitoudu niiden omistajaa vaadittaessa kertomaan tai jättää sen tekemättä toimijan tulisi menettää oikeutensa toimia näiden osakkeiden hoitajana

no sitten tuli ed

arvoisa ed

silloin mielestäni pitää puuttua kehitystyössä niitten taustavaikeuksien voittamiseen sillä tavalla että ihmiset pärjäävät kotiseudullaan